arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

uutena kansanedustajana on ollut erittäin mielenkiintoista pureutua nyt käsittelyssä olevaan adoptiota koskevaan lainsäädännön uudistamiseen

samalla kehitetään kotimaista adoptioprosessia ottamalla lakiin tarkemmat säännökset adoptioneuvonnasta sekä saatetaan myös kotimaiset adoptiot lupamenettelyn piiriin kansainvälisten adoptioiden tavoin

punaisena lankana tässä adoptiolain kokonaisuudistuksessa on ollut lapsen edun edistäminen adoptioasioissa ja tämä periaate on nyt myös kirjattu lakiin

omassa mietinnössään lakivaliokunta korostaakin että tämän tavoitteen tulee olla ensi sijalla myös käytännössä uusia lakeja tulkittaessa ja sovellettaessa

kuitenkin lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on ratkaisu aina muotoiltava siten että sen voidaan parhaiten katsoa toteuttavan lapsen etua kussakin tilanteessa

lakivaliokunta kävi perusteellisen keskustelun adoptionhakijan ikää sekä adoptionhakijan ja adoptoitavan ikäeroa koskevista vaatimuksista

adoptiolakiin esitetään kirjattavaksi uudet säännökset adoptionhakijan vähimmäis ja enimmäisikäerosta kun kyse on alaikäisen lapsen adoptiosta

lakivaliokunta omassa mietinnössään kiinnitti erityistä huomiota adoptionhakijan ikään sekä adoptionhakijan ja adoptoitavan ikäeroa koskevien vaatimusten poikkeusperusteisiin

erittäin tärkeänä muutosehdotuksena pidän sitä että myös kotimaisissa adoptioissa edellytettäisiin lupaa adoptiolautakunnalta samalla tavoin kuin nykyisin edellytetään kansainvälisissä adoptioissa

kansainvälisissä adoptioissa edellytetään lähtökohtaisesti adoptioluvan lisäksi kansainvälisen adoptiopalvelun saamista sosiaali ja terveysministeriön hyväksymältä palvelunantajalta

nyt esitetään että myös sellaiset adoptiot jotka toteutuvat ilman kansainvälistä adoptiopalvelua eli niin kutsutut itsenäiset adoptiot saatetaan lupamenettelyn piiriin

nuorten yhteiskuntatakuu on odotettu uudistus

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä esitetään etteivät muut kuin aviopuolisot voi adoptoida yhdessä

yhteiskuntatakuu tavoittaa pääasiassa nuoret jotka itse hakeutuvat palveluun tai ovat helposti löydettävissä jonkin nuorten lähellä olevan tahon kautta

itse yllätyin miten moni asiantuntija olisi katsonut että rekisteröidyssä parisuhteessa ja avoliitossa elävät olisi pitänyt rinnastaa aviopuolisoihin adoptiolain kokonaisuudistuksessa

etsivä nuorisotyö tekee työtä sen puolesta että löydetään myös ne nuoret jotka ovat koulutuksen työelämän tai kaikkien tilastojen ulkopuolella

lapsen edun kannalta tärkeää on löytää lapselle rakastavat ja huolehtivat vanhemmat jotka molemmat täyttävät adoptionhakijalle asetetut kriteerit ja ovat alusta asti osallistuneet adoptioneuvontaan

etsivän nuorisotyön mallia tuleekin työelämä ja tasa arvovaliokunnan näkemyksen mukaisesti laajentaa koko maahan ja tässä jo ministeri arhinmäki totesikin omassa puheessaan että näin tullaan tekemään

uskon että adoptioneuvonnan kautta löytyy lapselle parhaat mahdolliset vanhemmat olivatpa he sitten avioliitossa avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa

olisin vielä kysynyt teiltä arvoisa ministeri miten turvataan se että jokainen nuori löytää paikkansa yhteiskunnasta myös koulutus tai työpajajakson jälkeen

nyt peräänkuulutan hallitukselta jatkossa rohkeutta poistaa lainsäädännöstä turhanaikaisten ennakkoluulojen seurauksena syntynyt epätasa arvo ja noudattaa perustuslakiin kirjattua kansalaisten yhdenvertaisuusperiaatetta riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan

lakivaliokunta toteaa mietinnössään että avoliittojen ja rekisteröityjen parisuhteiden osalta ei kysymystä hallituksen esitystä valmisteltaessa arvioitu

edustaja männistöä poissa edustajana

maa ja metsätalousvaliokunta painotti mietinnössään erityisesti sitä kuinka turkiseläinten hyvinvoinnin riskitekijöitä on pito olosuhteiden yksipuolisuus eli virikkeettömyys

lisäksi valiokunta toi esiin sen että huolimatta viime vuosikymmeninä tehdyistä tutkimuksista perustutkimuksen tarve on edelleen suuri

politiikka on arvovalintoja ja tässä se kuultiin että suomen talous laitetaan tasapainoon nimenomaan heikoimmassa asemassa olevien kustannuksella

onko tästä teidän mielestänne arvoisa ministeri vielä varaa leikata

kysynkin nyt ministeri koskiselta miten tämä turkiseläinten elinolojen parantaminen ja hyvinvointiin panostaminen on budjetissa huomioitu ja miten ne aiotaan konkreettisesti toteuttaa

samaan aikaan sairauskulujen osuus suurenee kun hallitus nostaa sosiaali ja terveyspalveluiden taksoja sekä lääkekustannuksia ja leikkaa matkakorvauksia

on myös mielenkiintoista että hallitus on luvannut parantaa eläkeläisten mahdollisuuksia asua kotona mutta nyt se kuitenkin heikentää niitä ja ajaa uusia ihmisiä toimeentuloluukulle

arvoisa ministeri mäntylä onko tämä se teidän huolenne kaikkein heikoimmassa asemassa olevista niin kuin tuossa alkupuheenvuorossanne sanoitte

kiireetöntä hoitoa tarvitsevat potilaat voidaan kuitenkin ensi vuoden alusta ohjata päivystyksestä virka aikaisen kiireettömän hoidon piiriin jos potilaan terveys ei vaarannu

arvoisa puhemies

esitys sakon muuntorangaistuksesta on ongelmallinen monesta eri syystä ja olenkin tehnyt vastalauseen tähän hallituksen esitykseen yhdessä edustaja toivolan kanssa ja esitämme lakiehdotusta hylättäväksi sen toisessa käsittelyssä

esityksen tarkoituksena on edistää rikosoikeusjärjestelmän uskottavuutta lain kieltojen ja käskyjen noudattamista sekä yleistä lainkuuliaisuutta

myös lukuisat lakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat ovat suhtautuneet esitykseen sakon muuntorangaistuksesta varsin kriittisesti useammastakin eri syystä

rahat ja resurssit eivät tälläkään hetkellä riitä vankien kuntoutukseen ja vankilan yksi tärkeistä tehtävistä on valmentaa ja kuntouttaa vankeja vapautumista silmällä pitäen

helsingin käräjäoikeuden lausunnossa jonka se antoi valiokunnalle todetaan että tuomioistuin voi jättää muuntorangaistuksen määräämättä sakotetulle muusta rikoksesta tuomitun vankeusrangaistuksen tai yhdyskuntaseuraamuksen vuoksi

pahimmassa tapauksessa he odottavat pitkän vankeusrangaistuksen suorittamisen alkamista ja sinä aikana he voivat syyllistyä muun muassa jatkuviin näpistyksiin saamatta niistä käytännössä mitään rangaistusta

säännösten soveltamisen harkinnanvaraisuus lisää myös muutoksenhakualttiutta ja aiheuttaa siten lisätyötä hovioikeudessakin todetaan myös oikeuskanslerin lausunnossa

jos henkilölle on käsiteltävänä olevaa rikkomusta edeltävän vuoden aikana määrätty tehtyjen tekojen perusteella vähintään kolme sakkorangaistusta rikkomus käsiteltäisiin tuomioistuimessa

on kuitenkin niin että muuntorangaistukset kohdistuvat pääsääntöisesti yhteiskunnan huono osaisiin päihde tai mielenterveysongelmaisiin ja maksukyvyttömiin henkilöihin

muuntorangaistuksen kohteena olevilla tahoilla ei siten usein joka tapauksessa ole varaa tai mahdollisuutta sakkojaan suorittaa joten yleisestävä pelotevaikutus ei toteutuisi rikosoikeusjärjestelmän uskottavuuden lain kieltojen ja käskyjen noudattamisen sekä yleisen lainkuuliaisuuden kannalta

teot olisivat todennäköisesti useimmiten näpistyksiä näpistyksen yrityksiä lieviä petoksia sekä kulkuneuvon kuljettamisia oikeudetta ja muita liikennerikkomuksia

tulevien vuosien alenevat määrärahakehykset edellyttävät nykyisen toimitilarakenteen karsimista ja henkilöstösäästöjä joten sakon muuntorangaistusta suorittamaan tulevien vankien asuttamiseen ei voitaisi hyödyntää nykyistä vankilakapasiteettia

arvoisa puhemies

varteenotettava mahdollisuus ja vaihtoehto voisi olla esimerkiksi oikeusministeriön lausuntokierroksella esille tullut näkemys siitä että sosiaalihuollon toimenpiteitä yhdistettäisiin rangaistuksen suorittamiseen pelkän rangaistuksen sijaan

arvoisa puhemies

kuten omassa puheenvuorossani sanoin olen täsmälleen samaa mieltä edustaja juvosen kanssa siitä että rikoksesta on seurattava rangaistus mutta millainen ja millä kustannuksilla

uudistuksen tavoitteena oli ennen kaikkea varmistaa laadukkaiden palveluiden saatavuus koko maassa sekä saavuttaa elinvoimainen toimintakykyinen ja eheä kuntarakenne

arvoisa puhemies

täällä salissa on moneen kertaan todettu että me emme ole samassa veneessä mitä näihin säästöihin tulee ja pääministerikin sen jo täällä myönsi

olen tässä illan aikaan miettinyt kun näitä puheita olen kuunnellut onko lapsilisistä leikkaaminen järkevää politiikkaa jos katsotaan historiaa

kevään eduskuntavaaleissa hallituspohja muuttui mutta säätytalolla päätettiin että kataisen hallituksen kuntapolitiikan tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa luoda edellytykset kuntien taloutta vahvistavalle kehitystoiminnalle ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa ja paikallista demokratiaa

nyt kun ministeri on paikalla voi varmaan kysyä siitä kun on ollut jo tällä hetkellä tämmöisiä erilaisia kokeiluja joilla on pyritty saamaan ikään kuin näitä taparikollisia tai toistuvasti rikoksia tekeviä henkilöitä kaidalle polulle ilman vankeusrangaistusta

osallistuin alkukeväästä sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon parlamentaarisen työryhmän työskentelyyn ja täällä salissa on läsnä monia edustajia jotka olivat tässä työryhmän työskentelyssä mukana

tämän työryhmän työskentelyn aikana ilmeni että suomen sisäisen turvallisuuden yksi suurimmista riskeistä ellei suurin on eriarvoisuuden lisääntyminen ja tästä olen todella huolissani

kun on käytetty muunlaisia keinoja olisi kiva kuulla täällä jos ministerillä on aikaa kertoa niistä ja siitä mitkä voisivat olla mahdollisesti ne tulevaisuuden mallit joilla saataisiin esimerkiksi sosiaalityötä mukaan tähän tärkeään työhön

keskusta on jo pitkään pelotellut suomalaisia kuntarakenneuudistuksella maalailut kauhuskenaarioita palveluiden katoamisesta ja repinyt kuntakarttoja

mutta hallitus on ilmeisesti tähän kiinnittänytkin huomioita

ehkä edustaja kataiselle pitää muistuttaa että ei ole kysymys nyt siitä indeksin jäädyttämisestä vaan siitä indeksisidonnaisuuden poistamisesta ja se on mielestäni astetta vakavampi asia

miksi meillä on ihmisryhmiä jotka toistuvasti joutuvat varastamaan kaupoista makkarapaketteja syödäkseen

ja kyllä minun täytyy todeta edustaja saarikko että kyllä minua todella huolettaa hyvinvointivelka minkä me jätämme nyt jälkeemme näillä päätöksillä näillä tosi rajuilla leikkauspäätöksillä mitä muun muassa sosiaali ja terveysvaliokunnassa olemme käsitelleet tässä viime päivinä

virkamiesten valmistelema kuntajakoselvitys saatiin päätökseen ja nyt on käynnissä koko maan kattava kuntien kuulemis ja lausuntokierros

toivonkin että kuntien johtajat ja päättäjät otetaan kuulemiskierroksen aikana vakavasti niin kuin ministeri virkkunen tässä jo tänään aikaisemminkin lupaili

minä uskon että nimenomaan tämmöisen hyvinvointivelan umpeen kurominen on ihan moninkertaisesti vaikeampaa kuin sen rahallisen velan maksaminen sitten kun meidän taloustilanteemme on siinä tilanteessa toivottavasti hyvin pian jolloin me pääsemme taas elpyvään suomen talouteen ja voimme lyhentää valtionvelkaa entistä enemmän maksaa sen pois

pidän tätä uudistusta erittäin tärkeänä ja kiireellisenä myös lähidemokratian toteutumisen kannalta

mutta hyvinvointivelan umpeen kurominen on edustajat kollegat paljon vaikeampaa

lähivuosina on etenkin sosiaali ja terveydenhuoltoa koskevassa päätöksenteossa menty yhä kauemmaksi kunnallisdemokratiasta erilaisiin hallintohimmeleihin joiden päätöksiin vaaleilla valituilla kunnanvaltuutetuilla ei ole mitään vaikutusvaltaa

arvoisa puhemies

omalla seutukunnallani keskustelu käy ajoittain kiivaana

virkamiesvalmisteluna tehdyn kuntauudistuspaperin mukaan yhteen oltaisiin liittämässä riihimäki hausjärvi loppi ja hyvinkää

uudenmaan vaalipiiriin kuuluvan hyvinkään liittämistä hämäläiskuntiin ei ole otettu huomioon myöskään vaalipiiriuudistuksessa josta valtioneuvosto on päässyt tänään sopuun

toivonkin että valmistelun edetessä näihin suuriin kysymyksiin paneudutaan tarkasti ministeriössä ja otetaan kuntien kuulemistilaisuudessa nousseet kuntien päättäjien näkökulmat aidosti huomioon

pakkoliitoksia en hyväksy

työssäkäyntialueet ja vahva peruskunta ovat hyviä lähtökohtia kuntauudistukselle mutta lopullisen muutoksen tulee kuitenkin perustua vapaaehtoisiin liitoksiin

nämä kartat uusista kunnista ovat virkamiesten tekemää pohjatyötä eivät viimeinen totuus pikemminkin pohja keskustelulle ja päätökset tehdään vasta demokraattisen käsittelyn jälkeen

tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti koko maassa luoda edellytykset kuntien taloutta vahvistavalle kehittämistoiminnalle ja yhdyskuntarakenteen eheyttämiselle sekä vahvistaa kunnallista itsehallintoa ja paikallista toi mintaa

silloin useampi edustaja antoi moitteita siitä ettei sosiaali ja terveydenhuollon rakenne ja rahoitusuudistusta ollut kytketty mukaan tähän tärkeään uudistukseen

salissa kuultiin myös useampi toive siitä että sosiaali ja terveydenhuoltoa koskeva päätöksenteko palautettaisiin kunnallisdemokratian pariin

myös uudistuksen tiukka aikataulu sai maaliskuussa pyyhkeitä

arvoisa puhemies

haluankin nyt kiittää hallitusta siitä että kansanedustajia ja kuntien antamia lausuntoja on kuunneltu herkällä korvalla

sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistus on kytketty mukaan kuntauudistukseen ja hallitus on antanut kunnille lisäaikaa valmistautua kuntaliitoksiin

esitys ei ole alueella saanut kannatusta koska koetaan että liitos on haasteellinen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kuntauudistusta tehdään muun muassa juuri siksi että kunnat ovat tulevaisuudessa keskenään tasa arvoisemmassa asemassa ja pystyvät järjestämään sosiaali ja terveyshuollon itsenäisesti

hallitus puhuu elvytyksestä ja uusista työpaikoista mutta todellisuudessa se on tehnyt taloutta kiristävän budjettiesityksen joka rapauttaa perusturvaa ja luo työttömyyttä